ei tehdä niin että englannin valtio tai saksan valtio tai yhdysvaltain valtio ottaisi ja huolehtisi näistä omista sijoitusinstituutioistaan ei niin vaan vastuu näittenkin saksalaisten ja ranskalaisten ja englantilaisten ja amerikkalaisten sijoittajien mahdollisista menetyksistä siirtyy meille muille euromaille

kun äsken kiittelin omassa puheenvuorossani ministeri ihalaista niin tasapuolisuuden nimessä kiitän myöskin ministeri urpilaista siitä että tämä lisäbudjetti on annettu

asia

nyt onneksi on tilanne juuri tänään se että meillä on yksi iso rakenteellinen muutos nimeltä nokia mutta meillä ei ole kovin montaa muuta vastaavaa mutta voi hyvinkin olla että sellaisia tulee

tästä syystä on syytä varautua sitten siinä seuraavassa lisätalousarviossa paitsi näihin työllisyyskoulutuksiin ja palkkatukijärjestelyihin niin myöskin näihin muihin lähinnä perinteisen rakennemuutoksen piirissä käy

äskeinen puheenvuoro oli hyvä puheenvuoro aitoa analyyttistä kimmo sasia mutta samalla sen tuskan ulos kertomista mitä hän sisällään kokee ja tuntee tietäessään ja tajutessaan sen että tämä hanke minkä hän tässä meille nyt esittelee on yksi askel siinä pitkässä juoksussa jossa on jo aika paljon hikeä ja kyyneleitä vuodatettu mutta jossa hien ja kyynelten vuodatus ei suinkaan lopu tähän

monta monta kierrosta on jäljellä jos tällä tiellä jatketaan ja hinta joka kierrokselle aina kasvaa entisestään kaiken aikaa

minäkin olen pitkiä matkoja harjoitellut ja harrastanut vuosien varrella mutta ainakaan tällä iällä ei oikein enää jaksa sellaisiin uskoa että ne kovin suurta autuutta pohjimmiltaan tuovat

edustaja sasi sanoo että asiantuntijat valtiovarainvaliokunnassa olivat kaikki sitä mieltä että evm tarvitaan

hän on henkilö joka on entinen valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston ylijohtaja suomen pankin entinen rahoitusmarkkinaosaston johtaja mies joka teki pyynnöstä irlannin talouden ongelmista erillisen selvityksen joka erittäin korkealle noteerattiin

minä uskon että hänenkin mielipiteensä taustalta pohjimmiltaan löytyy hänen syvä tietoisuutensa siitä kuinka valuvikainen alun perin tällainen euroalue oli

mukaan tuli kaikkien tietämällä tavalla maita joiden sinne ei pitänyt koskaan tulla

mutta niin vain otettiin ja kun ne tulivat sinne mukaan ne saivat suurin piirtein ilmaista rahaa aikaisempaan aikaan nähden ottivat hirveästi velkaa velkaantuivat vuosi vuoden perään ja monet näistä maista sitten vielä kaiken lisäksi sillä velkarahalla ostivat näitä saksalaisia tuotteita

saksan teollisuus siitä hyötyi että velkamaat ostivat nimenomaan saksasta näitä tuotteita

kaiken lisäksi nämä velkamaat kun ne tulivat euroon auttoivat saksaa myös muulla tavalla sillä tavalla että vaikka niiden painoarvo euron kurssin kannalta ei ollut kovin suuri se painoarvo oli kuitenkin selvään suuntaan

se laski euron kurssia se toi kilpailukykyä entistä paremmaksi saksalle ja sillä kilpailukyvyllä saksa pärjäsi sekä eurooppalaisilla markkinoilla muiden tuotteitten tänne tullessa että saksalaisten tuotteitten purjehtiessa ympäri maailmaa

mutta vähän sitä edeltävänä aikana se oli liiankin matala koska se euron kurssi ei tietystikään noudatellut suomen talouden rytmiä vaan se noudatteli keskimääräistä euroalueen rytmiä jossa saksan painoarvo on aivan ylivoimainen verrattuna kaikkiin muihin

no nyt se sama saksa on sitten se ensiviulun soittaja joka kertoo miten tässä pitäisi menetellä ja saksa on pääsyyllinen siihen tapaan millä tässä on edetty kaiken aikaa

kimmo sasi saattaa siinä olla oikeassa että kun silloin ei ollut minkäänlaisia mekanismeja padota sitä nopeasti etenevää aaltoa saattoi olla paikallaan se mitä tehtiin että otettiin tämä ensi aalto vastaan ja siihen omat järjestelyt sitten rakennettiin

mutta oikeastaan kaikki mitä sen jälkeen on tehty on ollut tällaista pitkittämisprosessia jossa käytännössä on toimittu sillä tavalla että meidän yhteisvastuullamme on eritapaisia joko lupauksia siis sitoumuksia että me muuten rahoitamme tai suoranaisia apuratkaisuja tehty tunnetulla tavalla paitsi kreikalle myös portugalille ja irlannille kaikille näille maille ja kreikalle vielä parikin kertaa

kun monta kertaa sdpn arvonlisäverokantaa on tullut tässä tentattua niin minun täytyy nyt ääneen sanoa että kyllä se minulle nyt on tullut selväksi

kun näitä on tehty niin sitten jo kauan aikaa sitten on näkynyt että niillä ratkaisuilla ei ole voitu tavoittaa sitä mitä piti alun perin niillä tavoittaa

heinäluoma näyttää todella olevan totta se että te kritisoitte sitä että ylellisyystuotteitten arvonlisäveroa nyt vähän nostettiin tai vielä kenties jatkossakin nostetaan

siis oikeastaan kahta asiaa lähdettiin hakemaan

samalla te kritisoitte kuitenkin sitä että välttämättömyyshyödykkeitten joista arkiajattelulla voisi kuvitella että niitten veroahan pitää nyt nimenomaan keventää niin kuin hallitus onkin keventänyt veroa juuri on kevennetty

ja rinnan sen kanssa että maissa ajetaan sisäistä devalvaatiota me muut rahoitamme luottaen siihen että sisäisen devalvaation kautta nämä maat pääsevät niin jaloilleen että pystyvät maksamaan meille takaisin sen velan minkä me niille annamme ervvn kautta tai suorana tukena

on erittäin vaikeaa oikeastaan ajatella että sosialidemokraatit historiansa valossa tälle kannalle ovat kääntyneet mutta ovat näköjään

suomen kannalta tämä asetelma on sillä tavalla vähän pulmallinen että meidän kanssamme samassa veneessä siinä pässin perässä ei ole kovin monta muuta maata koska eteläisen euroopan maitten intressi on toimia juuri tällä tavalla kuin nyt on toimittu koska ne ovat saajia

te kerta toisensa jälkeen viittasitte siihen että tämän pääoma ja yritysveron pitäisi mennä nyt suurin piirtein hetemäen mukaan ja kerrottiin näistä hetemäen työryhmän esityksistä

tiedättekö te että hetemäen esitys merkitsee sitä että tavallisten pienten yksinyrittäjien ja pienten yrittäjien verotus kiristyy erittäin merkittävästi siitä miten asiat ovat tällä hetkellä

nyt me olemme menneet kuitenkin kaiken aikaa tässä saksan perässä ja nyt tämä evm on sitten taas uusi askel sinne suuntaan

arvoisa puhemies

saksa tätä vetää ja minun veikkaukseni on että tämän jälkeen kun tästä on päätetty jonkun ajan kuluttua rakennetaan uusia entistä suurempia patoja tai sitten niin kuin epäilen sen tien olevan ennen pitkää otetaan askeleita kohti liittovaltiotietä ja kun ne askelet kohti liittovaltiotietä otetaan niin sitten saksakin on valmis hyväksymään entistä suuremmat tuet tietäen sen että kohta se pääsee tuossa liittovaltioituneessa kehityksessä sanelemaan sen miten menetellään koko euroalueella

pulliainen pohdiskeli täällä pariin kertaan aiemmin sitä kysymystä kannattiko ottaa velkaa pyörittää sillä talouden pyöriä

sen voi kääntää myöskin toisin päin sillä tavalla että kannattaako maksaa vielä nopeammin pois se velka mikä on jo jouduttu ottamaan ja kuinka nopeasti se kannattaa maksaa

nyt sillä kokemuksella mikä näissä tehtävissä on tullut sanon että minusta suomen ei kannata tehdä niin että me nyt kiristämme lähivuosien aikaan vyötä niin kovasti ja rajusti että sillä iskemme sitä kulutusta päähän jonka välttämättä tarvitsemme jotta pyörät ensinnäkin kotimaassa pyörivät ja jotta sillä vyönkiristyksellä iskisimme päähän tai veisimme vähentäisimme niitä voimavaroja joita välttämättä tarvitaan tulevien vuosien aikaan jotta saamme aikaan paremman kasvun kuin näköpiirissä oleva kasvu on

nyt tiedetään että evmstä voidaan sekä rahoittaa jälkimarkkinaoperaatioita elikkä ottaa sijoittajien salkusta pois ostaa sellaisia velkakirjoja jotka eivät sijoittajia kiinnosta jotka ovat suuria riskejä näille sijoittajille että vielä sitten kaiken lisäksi rahoittaa suoraan pankkia

suomi ei sillä tavalla kerta kaikkiaan selviä

se on ollut käytännössä sitä että mitä pitempään on vetkutettu sellaisten maitten eurossa mukana pitämistä jotka eivät sinne kuulu sitä liukkaammin pääoma ne sijoittajien rahat niitten sijoittajien joista demaritkin puhuvat että niille nyt sitten tulee vastuu mikä se vastuu on

ja niitten leikkausten takaa löytyy ensinnäkin erilaisia inhimillisiä kohtaloita ja toisaalta se leikkausten tie myöskin tätä kansantalouden kokoa supistaa

ja kun kansantalouden koko supistuu niin mitä pienempi kansantalous sitä pienemmät verotuotot ja taas on vähemmän rahaa käytettävissä sen uuden kasvun synnyttämiseen

arvoisa puhemies

mielestäni on tärkeätä että nyt kun katsotaan tulevaan suomen uuteen menestykseen uuteen kasvuun niin lähtökohdaksi asetetaan se että rajun pudotuksen jälkeen me tarvitsemme uskottavan pitkäkestoisen kasvun ohjelman

satojen miljardien eurojen verran sitä rahaa on paennut nimenomaan näistä velkamaista ja jaa jaa jaa jaa ja nyt sitä on tullut sitten taas saksaan jälleen kerran ja tanskaan

tämä saksa aina kun on voittajat ja häviäjät on voittajien puolella

nyt sitten meidän yhteisin varoin paikataan niitä aukkoja mitä näitten finanssi instituutioiden taseisiin on tullut ja nyt evmllä ollaan sitä puuhaa tässä tekemässä

asia

ihalainen tähdentää sitä että nyt tarvitaan uskottava mutta pitkäkestoinen ohjelma suomen talouden nousun hyväksi ja minun mittarissani se pitkäkestoinen on kaksi vaalikautta pitkäkestoinen ohjelmaa suomen talouden nousun nousun hyväksi

vielä sanon lopuksi että minä näen että jonkunlainen tällainen kriisirahasto jos ylipäänsä euro on olemassa kyllä tarvittaisiin

se antaa edellytyksiä sille että niin paljon ei tarvitse kiristää ja syödä tavallaan sen uuden kasvun ja uusien verotulojen edellytyksiä vaan että näitä voimavaroja voidaan käyttää sitten sen kasvun luomiseksi

mutta sen pitäisi olla sen alkuperäisen idean mukainen ja se voisi olla vain sellaiseen välittömään hallittavissa olevaan kriisiin

minä olen elinkeinotoiminnasta vastaava ministeri ja ihan tästä portfoliostakin lähtien uskallan sanoa että tässä talouden tilanteessa ei voi lupailla verotuksen keventämistä vaan totuus on että me joudumme maltillisesti verotusta kiristämään tulevien vuosien aikaan ja osin myös näillä voimavaroilla sitten olemaan synnyttämässä sitä uutta kasvua mitä välttämättä tarvitaan

niin kuin tänään financial timesissa herra rachman kirjoittaa korkeasti arvostettu kolumnisti kertoo on vielä mahdollista tavallaan pelastaa euron kova ydin joka voi olla ihan hyväkin euroopan kannalta mutta se edellyttää sitä että niille jotka eivät selviä yhteisvaluutassa näytetään tie ulos ja vastaavasti sitten mikä on myöskin tärkeätä pitää kyetä jakamaan nämä taakat oikeudenmukaisemmalla tavalla

ja sen uuden kasvun anatomiassa vielä kertaalleen ne luonnonvarat myös sen kaivostoiminnan tarjoamat aivan mahtavat mahdollisuudet tai puun joka uudestaan tulee taatusti ei vain puurakentamisessa vaan ehkä vielä arvokkaammassa ja varmasti vielä arvokkaammassa käyttötarkoituksessa mutta myös puurakentamisessa tulevien vuosien aikaan nämä ovat meidän mahdollisuuksiamme luonnonvarat

tänään kauppalehdessä siis kotimaisessa kauppalehdessä oli hyvää pohdintaa siitä millä tavalla tätä taakanjakoa pitäisi kyetä oikeudenmukaistamaan ja selvä mielipide oli ainakin kahdessa kirjoituksessa että tällä hetkellä se taakanjako ei mene aivan oikeudenmukaisesti

pulliainen täällä hyvin kajosi

meidän kannattaa myöskin tavallaan talouspolitiikassa niin kuin innovaatiopolitiikassa yleisemminkin ikään kuin kysyntä ja käyttäjälähtöisen lähestymistavan merkit osata lukea mitä ne ovat

ja kyllä ne merkit tulevasta ajasta paljossa ovat näitä ympäristöteknologiaan ilmastoon energiaan energiatehokkuuteen näihin asioihin liittyviä koska niitten kanssa tuleva maailma on ongelmissa ja niihin asioihin tuleva maailma joutuu hakemaan ratkaisuja

ja kun meillä on alan osaamista alan ikään kuin luonnonvaroja alan teknologiaa ja myöskin yrittäjyyttä alalla jo niin meidän kannattaa näitä hyödyntää ja uutta kasvua rakentaa näiden varaan kuin myös ylipäänsä osaamisen varaan

arvoisa puhemies

mielestäni osa sitä uuden kasvun strategiaa on paitsi työn tuottavuuden parantaminen myös sen työpanoksen pudotuksen vähentymisen estäminen

arvoisa puhemies

tuo oli hyvin lohdullista kuulla ja aion varautua juuri siihen että näin todella olisi

puhun tietysti suurkuntauudistuksesta kokoomusaatteen kirkastamisesta hegemoniahankkeesta jonka aisankannattajiksi ovat joutuneet nyt myös muut hallituspuolueet

puhun häikäilemättömimmin paikallista kansanvaltaa halventavasta hankkeesta mitä vuosikymmeniin tässä talossa on nähty ja mistä on kuultu

kyllä minä puolustan niiltä osin suurten yritysten vientiedellytysten turvaamista mitä meillä on tehtykin taakse jääneitten vuosien aikaan

kunnat vastaavat meillä kovin erilaisista tehtävistä ensinnäkin sellaisista tehtävistä joiden laadulla ja hinnalla mitattu hyvä hoito vaatii paikallistuntemusta

jos puhemies vielä sallii

jos kerran jostakin kaivoksesta löytyy uraania kun valtavia massoja käsitellään ja jos siitä valtavasta massasta erotellen saadaan se uraani irti niin kaksi vaihtoehtoa on

nyt hallitus ja virkkunen aikovat repäistä nämä paikallistuntemusta vaativat tehtävät kuten lasten päivähoidon peruskoulun palvelut ja kymmenet muut vastaavat tehtävät esimerkiksi meillä keski suomessa suur jyväskylään niitten keuruulaisten ja joutsalaisten ja monien muidenkin siinä ympärillä olevien kuntien ja niiden päättäjien käsistä

ottaa se hallitusti pois ja hyödyntää se tai toinen vaihtoehto läjittää se jäte sinne ja jättää se uraani sinne kainuulaisten keskelle

arvoisa puhemies

totta kai saksaa ja saksan talouspolitiikkaa pitää kunnioittaa monelta kohtaa mutta kyllähän saksa eurossa on ollut tähän asti sellainen kumppani meille kaikille muille eurassa on ollut tähän asti ettei se ole välittänyt seurata pelisääntöjen noudattamista silloin kun niitten noudattamattomuus on toiminut saksan hyväksi

minun pitää olla ikään kuin varovainen kun minä joudun käsittelemään aikanaan sen lupahakemuksen todennäköisesti vielä tämän hallituksen aikana mutta lähtökohtaisesti sellaista estettä mikä jo lähtökohtaisesti kieltäisi sen käytön en näe olemassa

näinhän kävi taakse jääneitten vuosien aikaan ja nyt kun ongelmat ovat tulleet housuun niin nyt se taas hakee totta kai ratkaisuja niihin ongelmiin tavalla joka on saksalaisten sijoittajien ja myöskin saksan julkisen talouden kannalta mahdollisimman hyvä

mitä tulee energiaan tässä haluan todeta vaan että tässä oli muutama ilta sitten mot tämmöinen ohjelma televisiossa jossa monen muun asian ohella kerrottiin esimerkiksi että kyllä tämä energiaratkaisu minkä hallitus on tehnyt niin väärin on että maalämpöä tuetaan mutta että puupellettien käyttöä isketään nyt päähän

se nyt on näkynyt siinäkin että kyllähän me olemme pelastaneet saksalaisten sijoittajien pankkien ja muitten juttuja monessa eurooppalaisessa maassa

pitäkää ministeri virkkunen näppinne irti noiden kuntien oikeutuksesta päättää olemassaolostaan

mitä vielä tulee niihin ratkaisuihin kyllä se on vaan nyt niin että ovi pitää näyttää niille jotka eivät eurossa selviä ja saada uudenlainen taakan jako niiden maiden kesken jotka euroon jäävät

on tietysti ihan totta se että kun yhdellä prosenttiyksiköllä nostettiin kaikkea arvonlisäveroa niin siinä oli joukossa sellaisia hyödykkeitä joita voidaan pitää aika lailla välttämättömyyshyödykkeinä ja niidenkin vero ed

te olette olleet säätämässä sen lain monet teistä tuolla valiokunnassa ja te tiedätte sen ihan tasan tarkasti että maalämmöllä ja pelleteillä silloin kun öljylämmitys tai suora sähkö vaihdetaan pelletteihin tai maalämpöön toisin kuin televisio ohjelmassa väitettiin ties kuinka monta kertaa tuki on täsmälleen samanlainen ei senttiäkään eikä prosenttiakaan erilainen vaan täsmälleen samanlainen

mitä vielä tulee näihin muunmaalaisiin yhdysvaltain entinen valtiovarainministeri summers tänä päivänä kertoi että te olette hukanneet jo tämän ajan mikä teillä on ollut käytettävissä nyt ei ole muuta vaihtoehtoa kuin käytännössä mennä kohti liittovaltiota

englannin valtiovarainministeri osborne kertoi puolitoista viikkoa sitten että hoitakaapas nyt nuo ongelmat ettei koko euroopalle käy huonosti ja että teidän on mentävä vain kohti liittovaltiota muuten ette enää selviä